arvoisat edustajat tarkastusvaliokunta on käynyt erittäin huolella tämän finanssipolitiikan valvonnan raportin lävitse ja toteaa että tarkastusvirasto on tehnyt huolellista riippumatonta työtä ja valiokunnan keskeiset johtopäätökset vastaavat tarkastusviraston havaintoja joten valiokunnalla ei ole huomauttamista tämän kirkon

pitäisi tehdä nämä energiaveroratkaisut ruotsin tasolle pitäisi poistaa väylämaksut pitäisi tehdä rataveron alennus toimia jotka perussuomalaisetkin aikaisemmin muistivat mutta nyt olette täysin hiljaa

revon

lainaus wää

mikäli joku euromaat pyytää eri mieltä lain muutosta tukee vielä ortopedi jälkeen kun suomi valmis harkitsemaan tätä vain sillä ehdolla että suomi saa takausosuudelleen vakuudet kyseiseltä maalta

sasi sanoi tämä ei koske yksinomaan tuomioistuinkäsittelyä tai sitä edeltävää eräässä tapauksessa syyteharkintojen venymistä pitkäksi vaan meillä on vielä huutavampi ja vielä paljon suurempaa ihmisjoukkoa koskeva ongelma näissä valituslautakunnissa käsittelyssä

hendrickson annista

satakuusi ääntä kaksi viisi poissa kahdeksan sukupolvessa tietyn osan kahviteltuja juutilanska tutustui

äänestyksessä

julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan hallitus tarkoittaa kirjauksellaan pienten lasten kotihoidontuen ikärajan laskemisesta laskemista nykyisestä kolmesta ikävuodesta kahteen ikävuoteen

minusta vehviläinen ja ajatusten mäntylä ehdotus ei pidä vasta majoittuay

mikäli kreikka ei huoleta sitoumuksistaan

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies kannatan lämpimästi pystyä kolmio alas puhemiesten esityksen neljäkymmentäkolme ystävälle voi myöskään pysty elomo ja puhemiesten esityksen

viljaa ehdotus on kuusi josta kettu s kuusi ei pyydä vasta

toisen käsittelyn estellä vedetyksi seitsemän nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

sitä odottaa kerro

tähän mennessä ei ole kuultu hallitukselta miksi se ei ole valmis laittamaan niitä rahoittajia vastuuseen jotka ovat nämä tilit tehneet sekä täällä että eurooppalaisittain näin toimien

ehdokkaat maksavat esimerkiksi piirijärjestöjen kautta osan vaalikampanjan kuluista tämmöisellä omalla suorituksellaan ja ei pitäisi piirijärjestöjä velvoittaa näiden rahojen seuraamiseen koska ne eivät ole ulkopuolista tukea vaan normaalia ehdokkaan toimintaa edellyttäen että ehdokas itse on nämä menot ehdokasmaksut ilmoittanut omassa ilmoituksessaan

kaikissa perheissä kasvavat hyvin voi

ei tässä mistään taivastelusta ole kysymys vaan siitä että aika kuluu tiimalasissa hiekka vähenee ja kun hallitus ei itse tee täällä työllisyyden hoidon puolella yhtään mitään niin lopputulos on kasvava työttömyys edelleenkin

juna pakkasta kuusi kolme valtiopäivillä suomen kansan edustajana voitti saatava hyviä järkeviä lakeja luovan ihmisen mahdollisuuksia työhön toimeentuloa rakentavan rauhaa ihmisten ja valtioiden välille tuovan ylipäänsä maallemme valoisan tulevaisuuden

nämä tiedot ovat olleet aika yllättäviä kun on ryhdytty kesken työtaistelun uhkailemaan henkilöstöä tosiasiassa tavallaan irtisanomistoimilla että ollaan valmiit ottamaan mieluummin ulkomaista työvoimaa ilmeisesti jonkin alihankintaketjun kautta ja se tietysti aiheuttaa suurta suuttumusta

mänty ja arvostelua sen ehdotus yhdeksän ei pyydä vasta oma

äänestyksessä

arvoisa puhemies siellä olevan perusteella niin suomen perustuslain neljäkymmentä kolmeen pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavaan

arvoisa puhemies kannata edusti uotila oli puhemies eero huhtanen seitsemän turusta kaverin osapuolen niskaan estämään tulee karvas kuin nesteen ehdotuksen numero neljäkymmentäkahdeksan risto juurmaa

suomen olisi luovuttava tavasta tulkita direktiivejä tiukemmalla mahdollisella tavalla ja harjoittaa tässä suhteessa suomelle parempaa isänmaallista

seuraavaksi omat esittelytaulua kaksikymmentäseitsemän pudotettava muutosehdotus

huolellista tarkkaa arviointitietoa siitä mitä nämä kaikki toimet joihin liittyy muun muassa käännetyn arvonlisäveron käyttö rakennuksilla ja eräitä muita tämäntyyppisiä hyvin konkreettisia toimia ovat vaikuttaneet ei ole

laki hu

seuraavaksi miten teija edusti savolainen uskoo möykky

arvoisa puhemies

euroalueen ulkopuoliset maat ruotsi tanska ja iso britannia ja sveitsi kärsivät yhtälailla viennin tyrehtymisestä mutta ne ovat rahoittaneet riisimaita vain murto osalla suomen lahjoittamasta tuesta

äänestyksen

kun poliisikoulutusta ollaan nyt päivittämässä ammattikorkeakoulutasoiseksi niin ehdotan että eduskunta edellyttää koulutuksen järjestäjältä että poliisin perustutkinto opiskelijoille opetetaan nykyistä huomattavasti enemmän ensiaputaitoja jotta he toimessaan kykenisivät nykyistä huomattavasti paremmin toimimaan esimerkiksi

ensimmäisen käsittelyn estellä päivystyksen yhdeksäs asian käsittely vuonna valtiolle ole tavanneet

perussuomaiset kunniaevä kunnioittavat kansan enemmistön päätöksiä mutta eivät eliitin toimintatapaa jossa liittovaltiota yritetään hivuttaa eteenpäin väkisin läpi huilia ilman äänestäjien

kaikki ongelmat olivat tiedossa eli että tämä tulee johtamaan kivihiilen käytön lisääntymiseen ja saastuttavamman turpeen käytön lisääntymiseen

sen takia toimikunnan huomattava enemmistö suuri enemmistö puolueista ja asiantuntijat päätyivät siihen että tarvitaan vaalikampanjoille euromääräinen katto ja tämä on tehokas ase vaikuttamaan siihen että tulee tilanne jossa raha ei ole se kaikkein tärkein vaikuttava tekijä

tässä jää kyllä käteen huoli siitä onko todellakin koko valtion henkilöstöpolitiikka muuttumassa eli ryhtyykö valtio hyväksymään irtisanomiset keinona vähentää omia menojaan silloinkin kun on tarpeellisia tehtäviä niin kuin tässä laitoksessa todella on

ainoa käsittelyyn esitellä verestyksen viides asian käsittely puhinaa tarkastusvaliokunnan mietintö

jalonen j

uhrin osan toinen käsi tuupattua asiaa loppuunkäsiteltynä ainoa käsittelylistalla valtioneuvoston selonteko pohjoismaisista rajaesteistä pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan toimintakertomus äänestänyt

arvoisa puhemies

urpilaisen kysymykseen oletteko te valmiit keskustelemaan opposition kanssa siitä että ne jotka ovat tilin tehneet eli rahoituslaitokset tulevat mukaan vastuunkantoon joka vähentäisi suomen valtion vastuuta

eroa miesten esitykset numero yksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies venäjä

hallitus on toiminut että omaa ohjelmaansa vastaan

äänestyksessä

nostan runollinen arvonsa puhemiesten esityksen eli viis edusti osuin

mahdollinen kotihoidon tuen ehtojen muutos olisi ratkaisu joka kyllä vähentäisi valtion menoja mutta siirtäisi laskun kuntia

tässä äänestyksessä on

eduskunta hyväksyi mietintönsä lausumaehdotuksen jättää asiaa loppuunkäsitelty

immonen

arvoisa puhemies

ystä kettusen

tässä yhteydessä on syytä lukea käsittelyssä olevan asian otsikko eli käsittelemme hallituksen esitystä eduskunnalle seychellien kanssa veroasioista koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

kannatan ylistää mustajärvi arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero neljäkymmentäyhdeksän steyr työ oli

äänestys

tiedossa sen sijaan on että jo parin vuoden ajan verotulot ovat kuitenkin kasvaneet verotilitykset ovat kasvaneet huolimatta siitä että työttömyys on lisääntynyt joten tämä iso mittari verotulojen kasvusta työttömyydenkin lisääntyessä viittaa siihen että tällä on ollut huomattavia satojen miljoonien eurojen tulovaikutuksia

suomen kokonaisvastuuta ja niihin liittyvät riskit ovat kasvaneet

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin kuntien välisen eriarvoistumisen kaventamiseksi ja palauttaa kiinteistöveron verotulojen tasausjärjestelmään että hallitus valmistelee pikaisesti varhaiskasvatuslain ja turvaa sen toimeenpanon rahoituksen täysimääräisesti ja että hallitus turvaa riittävän rahoituksen vanhuspalvelulain käytännön toteuttamiseen

on potilasvahinkoasioita on vakuutusasioita ja tässä voitaisiin hyvin pienellä rahalla nopeasti saada aikaan tulos jossa nämä ruuhkat päästäisiin purkamaan ja ihmiset saisivat valituksiinsa vastaukset kohtuullisessa ajassa

keskustelu asiasta päätös oli kun voittaja tunnusti

arvoisa puhemies kannattaa tutustua mäntylä jarvisin puhemiesten esityksen on neljäkymmentäkuusi turusta jurmo arvoisa puhemies kannattaa

nyt on tiedossa että on tulossa myös tukitoimia lentoemäntien ja stuerttien lakolle ja tässä on erittäin suuri riski että kriisi tulee kärjistymään

hylystä jo

sota kymmenen ja antoi seitsemän kaksi veikko seitsemäntoista jos kunto ovat nyt miten muka

ritva elomaa on kimmo kivelän kannattamana ehdottanut että pykälä poistetaan

edustaja feldt ranta otti kyllä todella demokratian toimivuuden kannalta olennaisen asian esille

nämä motivoiva työ toukotyöt sataviisikymmentä vuotta sitten ovat olleet kauaskantoisia ja ne puhuttelevat meitä

hän sanoi edelleen että siitä mistä ei voi puhua pitää vaieta kun kysyttiin miten tässä näin kävi

ville vähämäki on nyt apua myös teen vastalauseen kolme niko iso muutos

valtiovarainministeri antti rinne totesi viimeksi joulukuussa kaksituhattaneljätoista että kreikka kykenee huolehtimaan velkojen maksusta koroista ja lyhennyksistä ex kreikan tilanne on kuulemma niin hyvää että maa pystyy pian palaamaan kansainvälisille

tämä on tärkeä osa sitä että suomi omalta osaltaan on kykenevä toimimaan aikaisempien sitoumustensa tässä tapauksessa eun lissabonin sopimuksen mukaisesti

tosiasiassa tämä meidän juhlakokous vuosi sitten sen vaikeudet ja keskustelun rajoittuneisuus ei johtunut suomen etyj valtuuskunnasta

hallitus ei mennyt hyväksymään vakausmekanismin eteen teemme uudet riskialttiit toimintamuodot kuten pankkien

kylmät olosuhteet mainittiin

valiokunta on päätynyt siihen että eduskunnalla ei näiden kertomusten johdosta olisi erillistä huomautettavaa

ettei perheiden mahdollisuus vaihtaa alle kolmevuotiasta lasta kotihoidon tuella heikkenee ja miten hallitus varmistaa se ei takuulla selviävät päivähoitovelvoite

todellakin säännöllisin välein näistä verovähennysmahdollisuuksista puhutaan ja tarkastusvirastohan on myös selvittänyt useaan eri otteeseen näiden verotukien määrää

jalonen

jos joka ui

alho sanoi mies vetää menisi